kaukonäköisyyttä syöpäasioissa tarvitaan aivan siinä missä ulkopolitiikan ja kyberturvallisuuden kohdalla vastakohtana myös

aloitteen tarkoituksena on lapsen aseman parantaminen asianmukaisemmalla rangaistuskäytännöllä sekä rangaistuskäytännön yhdenmukaistaminen törkeissä lapsiin kohdistuvissa seksuaalisissa hyväksikäyttörikoksissa

muun muassa tämä moduulirakennus voisi olla yksi sellainen kunhan siellä vain muut asiat ovat kunnossa eli lujuus terveellisyys paloturvallisuus ja ympäristöön liittyvät vaatimukset

syövän ehkäisyyn liittyviä ongelmia on paljon ja voi kuvitella että kaikki pohjoismaat eivät välttämättä ole samalla tasolla kuin suomi joka on johtava syövän hoidon osaaja

suomi on historiansa aikana ollut tasa arvon ja yhdenvertaisuuden edelläkävijä

voimassa olevan lainsäädännön mukaan rangaistus törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä on vankeutta vähintään vuosi ja enintään kymmenen vuotta

pohjoismaisen syöpäunionin aloitteita onkin toivottu vietäväksi eteenpäin jolloin voitaisiin parantaa hoidon laatua kansallisesti ja tehokkuutta ja optimoida myös syöpätietokantojen käyttöä

arvoisa puhemies

kysynkin teiltä vielä kun mainitsitte tämän asunnottomuuden ennaltaehkäisyn toimenpideohjelman että millä tavalla siellä tullaan huomioimaan muun muassa tätäkin asiaa

suomalaisessa oikeuskäytännössä siitä voidaan kuitenkin tuomita vähimmäisrangaistuksen mukaan jolloin vankeustuomio on ehdollinen

kosteusvauriot ovat tämän päivän vitsaus

teemme paljon rakennusvirheitä

minun mielestäni nämä ovat hirveän vaarallisia lauseita ja merkkejä mitenkä nyt päiväkoteihin katsotaan ja mitä resursseja sinne kohdennetaan kun me tiedämme että niitä auttavia käsiähän sieltä vähennetään muun muassa näitä laitosapulaisia jnp

rakentajat rakentavat vastuuttomasti ja kiireellä liian nopeasti

eli siinä mielessä tämä sosiaalipolitiikkaosio josta tässä kertomuksessa kerrotaan on hyvä ja kattava ja on hienoa että siellä on hyvin tärkeä asia nostettu esille

asun itse rintamamiestalossa ja ihaillen olen seurannut taloni kuntoa ja vointia vahvaa lankkua purua ilmareikiä siellä täällä tosin pitää olla villasukat jalassa

käräjäoikeus totesi oululaismiehen syyllistyneen törkeään lapsen seksuaaliseen hyväksikäyttöön sekä kolmeen muuhun lapsen seksuaaliseen hyväksikäyttöön

mutta hometta ei ole löytynyt

arvoisa puhemies

viime vuosien aikana vastaavat tapaukset ovat useita kertoja nostaneet julkiseen keskusteluun kysymykset lastensuojelun parantamisesta ja lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten rangaistusten saattamisesta vastaamaan tekojen haitallisuutta ja vakavuutta

keskusteluun osallistuneista oikeusasiantuntijoista esimerkiksi korkeimman hallinto oikeuden presidentti pauliine koskelo on arvioinut rangaistuskäytännön vaihtelevan erityisesti ehdollisen ja ehdottoman vankeuden välisessä rajanvedossa

rikos ja prosessioikeuden professori matti tolvanen itä suomen yliopistosta on pitänyt ongelmana sitä että törkeästä seksuaalirikoksesta voidaan antaa ehdollinen vankeusrangaistus

kun törkeä seksuaalinen hyväksikäyttö kohdistuu lapseen vähimmäisrangaistus on lievempi vaikka rikoksen kohteena lapset ovat monin verroin aikuisia puolustuskyvyttömämpiä

lapset luottavat aikuisiin eivätkä kykene kertomaan uhriksi joutumisestaan varsinkaan perheen sisäisissä tapauksissa joissa hyväksikäyttö on voinut olla pitkään jatkuvaa

arvoisa herra puhemies

lapsiin kohdistuvia seksuaalirikoksia voidaan lähes poikkeuksetta pitää erityisen julmina ja sen tulisi näkyä sekä rikosten rangaistusasteikon määrittelyssä että oikeuskäytännöissä

tulevaisuusselonteon taustalla on pekka himasen surullisenkuuluisa tutkimus joka jätettiin kilpailuttamatta

siitä saamme selville sen missä tilassa me olemme

vähimmäisrangaistuksen korottaminen kahteen vuoteen törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä yhdenmukaistaisi rangaistuskäytäntöä törkeissä tapauksissa ja antaisi asianmukaisen viestin rikoksen todellisesta vakavuudesta kun siitä ei enää voisi tuomita ehdollista vankeusrangaistusta

nämä ovat todella mielenkiintoisia kirjoja lukea ja niistä saa paljon myös tietoa erilaisista asioista

tämä valtiontalouden tarkastusviraston kertomus nostaa suurimmaksi haasteeksi talouskasvun hitauden ja tämä on juuri näin

puhelut ja yhteydenotot ovat tulleet ihmisiltä jotka ovat itse kokeneet seksuaalista hyväksikäyttöä lapsuudessa tai joutuneet vanhempana heräämään todellisuuteen siitä että omaa lasta on käytetty seksuaalisesti hyväksi

kirja nostaa esille sen että ikääntymisen ja talouden rakennemuutosten vuoksi menot ovat tuloja suuremmat mutta tämänhän me toki olemme jo tienneet ja sen ovat tienneet myös poliitikot kautta aikain

arvoisa rouva puhemies

valtioneuvoston selonteossa eduskunnalle suomen osallistumisen jatkamisesta ja vahvistamisesta koulutusyhteystyössä irakissa kysymys on isilin vastaisesta taistelusta

rikottuja lapsia jotka ovat nyt särkyneitä aikuisia ja aikuisia joiden koko loppuelämä on yhtä syvää haavaa sen todellisuuden kanssa että oma lapsi on joutunut seksuaalisen hyväksikäytön uhriksi

eikö ole ymmärretty sitä että väestö ikääntyy ja meillä on ennemmin tai myöhemmin edessämme se että eläköityneiden määrä on suuri ja me tarvitsemme sinne resursseja

energiapolitiikka energiateollisuus on suomen mahdollisuus kasvun nousuun

maailmaa järkyttäneet terroristi iskut pariisissa ja brysselissä herättävät pelkoa niin maailmalla kuin meissä suomalaisissa ja valiokunnan mietinnössä myös mainitaan että myös suomessa on varauduttava terroristiuhkaan

tässä kirjassa myös nostetaan esille veropolitiikkaa josta edustaja tuupainen otti jo esille hyvin muutamia seikkoja ja myös yrittämistä josta tänään myös kyselytunnilla puhuttiin ja varsinkin pienyrittäjien yksinyrittäjien asemaa

en ole puolustusvaliokunnan enkä ulkoasiainvaliokunnan jäsen mutta kansalaisilta tuon sitä viestiä ja kysyn kun ministerit olette molemmat paikalla täällä millä tavalla konkreettisesti me täällä suomessa varaudumme tähän terroristiuhkaan

kirja nostaa esille hyvin verohuojennukset ja muun muassa sen että jotakin voi jäädä hakematta muun muassa arvonlisäveron liukuvan alarajan huojennus eli perusvähennys

on ensiarvoisen tärkeää että julkisia hankintoja tehtäessä ja suunnitellessa luodaan myös harmaan talouden tunnistamiseen ja ehkäisyyn tarvittavia toimia ja keinoja

kävi kuitenkin ilmi että yksi asiantuntijana kuultu virkamies oli osallistunut eri tapaamisiin ja tilaisuuksiin sen lääkeyhtiön kustantamana jolta sikainfluenssarokote hankittiin

onko kyseessä itsekkyys ahneus välinpitämättömyys narsismi vai ovatko kyseessä tapahtumat jotka seuraavat henkilöä ja henkilö toistaa lapsuudessaan tapahtuneita tapahtumia

harmaan talouden torjunnan osalta on tärkeää että laiminlyönteihin puuttuminen mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti muun muassa sopimusteknisin keinoin olisi mahdollista

tässä kertomus ottaa kantaa erittäin ajankohtaiseen asiaan

sote uudistuksen alla ja terveysalan yksityisten toimijoiden lisääntyessä on erittäin tärkeää kiinnittää tervettä huomiota kustantajatahona toimivan viranomaisen yritysyhteyksiin sekä thln lääkeyhtiöiltä saamaan tutkimusrahoitukseen

hankintasopimuksiin tulisi kannustaa lisäämään tehokkaat irtisanomis purku ja sanktiolausekkeet

kunta ja sote uudistus nousee myös hyvin esille tässä kirjassa ja muistuttaa meitä siitä että tulossa on suuruudeltaan sen luokan mittavia muutoksia että arvioita siitä millaisia vaikutuksia näillä uudistuksilla tulee kuntiin ja valtion palvelujen käyttäjiin olemaan meillä ei oikeastaan ole eikä siitä tietoa

arvoisa herra puhemies

tutkimuksen puolueettomuus ei saa vaarantua etenkään tällaisessa suomen kaltaisessa maassa jolle terveysalan osaamisen vienti voi olla yksi tulevaisuuden mahdollisuus

hallitusohjelman ehdottomia helmiä ovat vanhuslain rakentaminen omaishoidon kartoittaminen saattohoidon selventäminen eläinsuojeluasiamiehen nimeäminen perusturvan korottaminen perusopetuksen ryhmäkokojen pienentäminen peruskoulunsa päättäneen koulupaikan takaaminen sekä itämeren suojelu

onko sinne tulossa jotakin myös harmaan talouden torjuntaan joitakin ohjeistuksia neuvoja

jotta me saisimme sitä mitä me haemme säästöjä vaikkapa niin pitäisi pystyä hieman paremmin esittämään ja perustelemaan niitä keinoja millä tavalla näitä säästöjä haetaan

meidän tuleekin miettiä haluammeko me päättäjinä ja lainsäätäjinä muuttaa lasten seksuaalirikoksista annetut ehdolliset vähimmäisrangaistukset ehdottomiksi

hyvänä pidän myös lääketurvallisuuden kehittämistä lääkärihelikoptereiden toiminnan uudelleenarviointia sekä kansallisen syöpäkeskuksen toiminnan käynnistämistä

täällä nostettiin esille myös ict hankkeet ja niistä haluan myös itse muutamalla sanalla mainita koska ne kuuluvat tähän sote uudistukseen ja nostan esille tässä tämän kanta hankkeen sähköisen kansallisen terveysarkiston

arvoisa puhemies

tilannetta ei välttämättä voida pitää taloudellisesti tehokkaana koska kunnat ja kuntayhtymät ovat juuri joutuneet tai joutuvat vielä enemmän uudistamaan kanta palvelujen käyttöönoton yhteydessä järjestelmäänsä ja sähköisen asiakastietojärjestelmän kokonaishallinta on vaarassa vaikeutua ja kustannusten kasvua voimme odottaa vain entisestään

tämä on se huoli jota itse tunnen kun tätä kanta hankkeen etenemistä olen seurannut ja siitä on monta kertaa myös täällä eduskuntasalissa puhuttu

olemme saaneet tänne nyt aiheeseen liittyvän kansalaisaloitteen ja myös lakialoite joka jo edellisellä kaudella oli eduskunnassa niin tolvasen kuin myös itseni kautta tehtynä tulee toisintona myös jätettäväksi eduskunnassa

erittäin hyvä raportti ja antaa paljon meille tietoa jopa hieman sellaista että on syytä pelätä mihin me olemme oikeastaan menossa

ohjelmassa mainitaan kuntiin perustettavat vanhusneuvostot

kysyisin